tällä kerralla hallituksen ydinvoimapäätösten valmistelusta vastannut virkamies on osallistunut päätöksentekoon ydinvoimasta niin yksityisen yrityksen edustajana kuin myös korkeana virkamiehenä

on hämmentävää kuinka hälytyskellot tästä asiasta eivät ole alkaneet soida aikaisemmin pienessä asiantuntijapiirissä joka on työskennellyt ydinvoimapäätösten parissa pitkään

nämä sidonnaisuudet tulisi läpivalaista perusteellisesti jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttyä vastaavanlaisilta tapauksilta jotka rapauttavat tavallisten kansalaisten uskoa ja luottamusta suomalaisiin virkamiehiin poliitikkoihin ja samalla koko poliittiseen järjestelmäämme jonka uskottavuus on entisestään heikentynyt kun poliisi on selvitellyt erään konkurssin takia useita vaalirahoitukseen liittyviä vakavia lahjusrikosepäilyjä

olen sitä mieltä että vain pakottavalla lainsäädännöllä jolla päätöksentekoon osallistuvat velvoitetaan ilmoittamaan kaikista sidonnaisuuksistaan virkamiesten ja poliitikkojen kaikki sidonnaisuudet voidaan saada päivänvaloon

tavallinen kansalainen ei voi hyväksyä menettelyä jossa korkeat virkamiehet osallistuvat yksityisten yritysten hallitusten kokouksiin nostavat kokouksista huimia kokouspalkkioita ja hetken päästä ovat johtavina virkamiehinä johtamassa hallituksen energiastrategian sähkönkulutusennusteiden ja ydinvoimapäätösten valmistelua

arvoisa puhemies

on ihan kiinnostavaa kuulla että täällä suurten puolueitten edustajat ovat sitä mieltä että näistä jäsenkirjanimityksistä olisi pikkuhiljaa hyvä luopua

arvoisa puhemies

keskeisten päättäjien ja sitä kautta koko yhteiskunnan moraali rappeutuu kun julkisiksi tarkoitettuja yhteisiä asioitamme aletaan salata ja päätöksiä junailla ei julkisina asioina vallan kabineteissa ja sitten ne tuodaan suureen kiireeseen vedoten päätöksentekoon ja hyväksyttäväksi pikavauhdilla

meillä ei ole varaa epäpäteviin johtajiin ja sellaisiin organisaatioihin jotka huonon johtajuuden takia toimivat heikosti ja johtavat sitten kakkosluokan tuloksiin usein

nyt kun tätä kuntalakia uudistettiin on harmillista että siinä ei selkeytetty sitä järjestelmää jolla kuntavaalien jälkeen jaetaan paikkoja kaupunginhallitukseen lautakuntiin osakeyhtiöihin johtokuntiin ja niin edespäin

pahimmillaan suuren luokan asioissa voidaan suomessa tehdä jopa suullisia sopimuksia joita myös hyvä veli systeemiin vihkiytynyt poliittinen eliitti ja virkamieseliitin edustajat eli sisäpiirit eräiden tutkimusten mukaan suomessa harrastavat

myös nykyinen puolue ja vaalirahoituslainsäädäntömme vaatisi kiristyksiä

esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirastolla pitäisi olla oikeus saada kolmansilta tahoilta niin kutsuttuja vertailutietoja jotta he pystyisivät hoitamaan tarkastustehtäväänsä asiallisesti ja uskottavasti

kun kokoomus ja kd kymmenen valtuutetun ryhmittymällä saivat kaupunginhallitukseen kolme edustajaa ja lisäksi vielä valtuuston puheenjohtajuuden niin se tarkoittaa että kokoomus sai neljä ihmistä kaupunginhallitukseen ja perussuomalaiset jolla oli kuusi valtuutettua sai ainoastaan ja vain yhden edustajan kaupunginhallitukseen ja sama menettely koski sitten myös näitä muita paikkajakoja

näin tärkeän kauaskantoisen ja todella suuren luokan asian käsittelyyn tulisi varata riittävästi aikaa jotta päätöksentekoon osallistuvilla kansanedustajilla olisi aikaa perehtyä siihen

tutkimukset osoittavat että lapset ja nuoret kiinnittävät huomiota alkoholimainoksiin pitävät niitä viihdyttävinä ja muistavat hyvin niiden sisältöjä

tns gallupin tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten yleisimmin käyttämät alkoholituotteet olut siideri ja lonkero ovat juuri niitä tuotteita joiden mainontaa nuoret havaitsevat parhaiten

hallituksen esityksistä on syytä käydä myös laajaa kansalaiskeskustelua sillä päätös koskee jokaista maamme asukasta

siinä minusta on suuri demokratiavaje että ei kunnioiteta kaikissa kunnissa kuntavaalien tulosta ja sitten nämä muut paikat jaetaan pääasiallisesti isojen valtapuolueiden kesken

näiden tuotteiden mainonta on suurelta osin mielikuvamainontaa jolla viestitetään että alkoholi on osa nuorten hyvää elämää

näin merkittävän asian päätöksenteon yhteydessä ei kerta kaikkiaan ole sopivaa eikä sallittua vedota minkäänlaiseen kiireeseen vaikka teollisuuden edustajat saattavatkin kiiruhtaa kaikin mahdollisin keinoin hallitusta tässä asiassa

mainoksissa käytetään usein nuoria aikuisia jotka kuuluvat alaikäisten keskeisimpään viiteryhmään ja toimivat siten esimerkkeinä alkoholin käyttötapojen omaksumisessa

lukuisat kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat olleet yhteydessä minuun viime vuosien aikana koska he pelkäävät kotiensa ja kotiseutujensa muuttuvan elinkelvottomiksi kun uusia ydinvoimaloita aletaan rakentaa ja mahdollisia uraanikaivoksia avata heidän kotinurkillaan

mainoksissa esitettyihin alkoholin käyttötilanteisiin liittyy tavallisesti rento tunnelma vauhtia huumoria sekä sosiaalista menestystä joiden kaikkien annetaan ymmärtää olevan seurausta mainosten juoman nauttimisesta

tänään eduskunnassa oli kertomassa tulevaisuuden huoliaan sokli erämaana kansanliikkeen ja keminsompion paliskunnan edustajia

hyvä esimerkki mielikuvia luovasta mainoksesta on erään tunnetun siiderimerkin mainos jossa nuoret ja kauniit ihmiset nousevat kirjaimellisesti ilmaan leijumaan juotuaan siideriä

arvoisa puhemies

moni raavas mies ja miksei nainenkin suorastaan herkistyy nähdessään kuvan kesäisestä rantasaunan terassista tyynestä järvimaisemasta ja huurteisesta oluesta

toisin kuin aikuiset lapset ja nuoret ovat kuitenkin mainonnan edessä melko aseettomia sillä heidän kykynsä nähdä mainosten läpi ja suhtautua niihin kriittisesti on vielä kehittymätön

nuoret viettävät paljon aikaa television ääressä nimenomaan ilta aikaan ja heidän suosimiensa tv sarjojen ja elokuvien mainostauoilla näytetään runsaasti alkoholimainoksia

näiden seikkojen valossa mielestäni ainoa oikea ratkaisu olisi rajoittaa alkoholimainonta ranskan mallin mukaan vain tuotetietojen kertomiseen ja kieltää se lisäksi kokonaan televisiossa ja elokuvissa

arvoisa puhemies

alkoholin käyttöön liittyy vakavia kansanterveydellisiä riskejä ja erityisen haitallista juominen on nuorille joiden fyysinen kasvu ja kehitys ovat vielä kesken

varhain omaksutut kulutustottumukset pysyvät usein myös aikuisiällä joten humalajuomista nuorena harrastavilla on suuri riski jatkaa aikuisiälläkin samaan malliin

panimoteollisuuden kannalta tämä on tietenkin varsin edullinen asetelma ja tässäkin salissa istuu varmasti henkilöitä jotka toimivat tämän teollisuudenalan asiamiehinä

kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

meillä suomessa on hyvin paljon näitä homekouluja joista on viime aikoina ollut paljon keskusteluja ja tuntuu että niitten määrä vain kasvaa

tulen asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään jättämäni vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen

silloin kun saneerataan ensimmäistä kertaa toista kertaa samaa koulua niin tuntuu että ne rahat hupenevat siihen että kukaan ei valvo sitä työtä asianmukaisesti ja sitten ne ongelmat vain säilyvät siellä paikan päällä

kysyisin millä perusteella tämä mitätön summa jaetaan eri kunnille kouluille ja millä tavalla valvotaan sitä että saadaan hyvää laatua eikä puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

nyt käsiteltävä hallituksen esitys jossa esitetään aiemmin määräaikaisessa kokeilussa ollutta vuorotteluvapaalakia säädettäväksi pysyväksi on mielestäni erittäin tervetullut ja kannatettava

vuorotteluvapaajärjestelmä tuo kaivattua joustavuutta työelämään

kuten perussuomalaisten puheenjohtaja kansanedustaja timo soini viime viikolla totesi nyt on tärkeintä että asiasta käydään kiihkoton ja tosiasioihin perustuva keskustelu

siinä missä vapaalle jäävät työntekijät saavat hengähdystauon vuosien puurtamisesta sekä enemmän aikaa perheilleen ja harrastuksilleen saavat heidän sijaisikseen palkatut henkilöt arvokasta työkokemusta joka auttaa ponnistamaan eteenpäin työelämässä sijaisuuden jälkeenkin

myös kokoomuslainen valtiovarainministeri katainen on viime viikolla tuonut tervetulleita näkemyksiään maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun tunnustamalla että hänelläkin on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia maahanmuuttopolitiikasta

pitkäaikaistyöttömien osuus vuorottelusijaisista oli työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön mukaan aluksi alhainen mutta sittemmin heidän osuutensa on noussut mukavasti

eli nyt todellakin vaikuttaa siltä että vaikeasta ja vaietusta maahanmuuttopolitiikasta uskalletaan lausua jotakin selkokielellä ja asiaan liittyvää yleistä keskusteluilmapiiriä yritetään tosissaan muuttaa kohti avoimempaa kansalaiskeskustelua

arvoisa puhemies

korkeat luvut kertovat järjestelmän suosiosta ja tarpeellisuudesta

viitaten puheenvuorooni jonka käytin lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä sekä vastalauseeseen ja sen perusteluihin jotka jätin hallintovaliokunnan mietintöön esitän että nyt käsittelyssä oleva lakiesitys hylätään

tutkimuksen mukaan yleisimmät syyt jäädä vuorotteluvapaalle olivat halu pitää taukoa työelämästä saada lisäaikaa perheelle työpaineet ja stressi sekä levon tarve

on mahdollista että näiden henkilöiden kohdalla työhyvinvoinnissa on ollut puutteita ja työn kuormitus ennen vuorotteluvapaata on ollut niin suurta ettei muutaman kuukauden hengähdystauko ole riittänyt tilanteen korjaamiseksi

tämä lausumaehdotus on kokonaisuudessaan jaettu edustajien pöydille

onkin tärkeää että työpaikoilla kiinnitetään huomiota työntekijöiden jaksamiseen ja työoloihin vaikuttaviin tekijöihin kuten esimerkiksi esimiestyön laatuun

noin kolmannes vuorottelijoista on sosiaali ja terveyspuolella jossa työ on tunnetusti melko raskasta ja kuluttavaa

jaan valiokunnan näkemyksen jonka mukaan niillä työpaikoilla ja toimialoilla joilla halukkuus vuorotteluvapaalle on yleistä tulee selvittää syyt vapaalle hakeutumiseen

tarvittaessa tulee korjata työn tekemisen edellytyksiä esimerkiksi työterveyshuollon toimien avulla

alkuvuosina harmaan talouden rakennuskohteet tunnisti maallikkokin yleensä siitä että rakennustyömaan pihalla seisoi pääasiallisesti venäläisiä ja virolaisia ladan romuja ja siitä että töitä tehtiin rakennustyömaalla iltamyöhään ja viikonloppuisin

suomen järjestelmän heikkouksia hyväksi käyttäen ammattimiesten oli helppo tuoda tänne halpaa rakennustyövoimaa ja halpoja rakennustarvikkeita ja tämä yritysidea tuotti maksimaaliset voitot ja minimaaliset kiinnijäämisen riskit

arvoisa rouva puhemies

harmaan talouden alkuvuosina vaikutti siltä että vain sakn aktiiviset toimitsijat puhuivat julkisuudessa tästä ongelmasta

valitettavasti virallinen suomi halusi sulkea harmaan talouden ongelmilta silmänsä liian pitkän aikaa ja vasta nyt kun ongelmat ovat levinneet koko suomeen ja myös lukuisiin suuriin julkisiin rakennushankkeisiin on virallinen suomi pakotettu ryhtymään edes jonkinlaisiin toimenpiteisiin joilla ongelmiin voitaisiin puuttua

on vaikea ymmärtää miksi nykyinen hallitus jarrutti aktiivisesti useita vuosia esimerkiksi käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa vaikka aiheesta oli valmistunut hyviä selvityksiä ja esityksiä jo vuosia aiemmin

käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa vastustivat myös rakennusteollisuuden edustajat jotka kertoivat julkisuudessa kantavansa huolta siitä kuinka paljon heidän uudet taloushallinnon järjestelmänsä tulisivat maksamaan

vaikuttaa siltä että virallinen suomi kuunteli herkemmällä korvalla rakennusteollisuuden edustajia kuin sakn toimitsijoiden ja verohallinnon hätähuutoja

en voi olla pohtimatta josko tämän passiivisuuden syynä olisi voinut olla vaaliraha jota rakennusalan toimijat ovat perinteisesti jo vuosikymmenten ajan syytäneet valtaa pitäville puolueille ja niiden joukosta vielä tarkasti poimituille ehdokkaille rakennusalalla kun on ollut tapana edellyttää hyvää tuottoa kaikelle sijoittamalleen pääomalle

talouden synkät näkymät asettavat kieltämättä haasteita koko julkiselle sektorille niin valtiolle kuin kunnillekin

perussuomalaiset ovat lukuisia kertoja esittäneet tässä viimeisen parinkolmen vuoden aikana että näihin suuriin muutoksiin olisi lähdetty yhteistyössä parlamentaarisen valmistelun pohjalta

jos näin olisi toimittu ei oltaisi näin sekavassa tilanteessa kun mietitään tätä hallituksen kuntasote sotkua josta on väännetty kättä ja joka on aiheuttanut hirveästi huolta myös tuolla kentällä niiden henkilöiden kohdalla jotka käytännössä pyörittävät esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluja

arvoisa puhemies

olen saanut paljon kansalaispalautetta erityisesti terveydenhoitopuolelta sillä hehän kantavat vastuun siitä kuinka kansalaisia kohdellaan silloin kun he tarvitsevat näitä kiireellisiä palveluja

on ollut hyvin mielenkiintoista osallistua tällä kaudella eduskunnan tarkastusvaliokunnassa harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointiin ja tutustua tutkimukseen joka tästä aiheesta tehtiin ja kuulla lukuisia asiantuntijoita

on hätkähdyttävää että se mikä on hyvin toiminut valtakunnallisesti halutaan rikkoa kun hallitus haluaa lopettaa nämä sairaanhoitopiirit

näissä asiantuntijakuulemisissa nostettiin esille niitä keskeisiä ongelmia mitä meillä on liittyen harmaan talouden torjuntaan

perussuomalaisten ohjelmassa olemme huomioineet sen että erikoissairaanhoito toimii kiitettävällä tavalla

sen takia meidän ohjelmassamme erikoissairaanhoitopiirit säilytetään

tarkastusvaliokunta arvioi näitä ongelmia näitä esteitä torjuntatyössä ja siinä keskeiseen rooliin nousi viranomaisyhteistyö

samoin työterveyspalvelut ovat valtakunnallisesti toimineet hyvin mutta sitä missä on ongelmia eli perusterveydenhoitoa pitäisi kehittää siirtämällä järjestäminen sairaanhoitopiirien vastuulle

niillä on ammatillista osaamista hoitaa näitä sairaustapauksia vuorokauden ympäriinsä

esimerkiksi korruption torjunnassa on hallinnon alojen välinen viranomaisyhteistyö tapauskohtaista ja vailla koordinaatiota

on merkillinen ajattelutapa se että jos köyhiä ja ylivelkaantuneita kuntia yhdistetään niin siitä yhtäkkiä syntyisi vauras kunta

selvitysten mukaan kaikki organisaatiomuutokset aiheuttavat kustannuksia ja paljon hämmennystä myös siinä vaiheessa kun niitä toteutetaan

sen pesiytyminen julkisiin hankintoihin ja paikalliseen päätöksentekoon rasittaa verovaroin kustannettavia palveluita ja se vääristää tervettä kilpailua elinkeinotoiminnassa sekä heikentää kansalaisten luottamusta päätöksentekijöihin

tarkastusvaliokunnan teettämässä selvityksessä ehdotetaankin että verohallinto saisi oikeuden ilmoittaa korruptiohavaintonsa esitutkintaviranomaiselle

on todella hämmästyttävää että meillä nämä tietojenvaihtoasiat ovat lapsenkengissä

meillä on pari prosenttiyksikköä korkeampi verokanta

sen lisäksi palvelut ovat heikentyneet ja kaupunki on velkaantunut moninkertaisesti verrattuna siihen mikä tilanne oli ennen kuntaliitosta

luulisi että on itsestäänselvyys se että viranomaiset oma aloitteisesti voisivat luovuttaa tietoja toisilleen silloin kun tutkitaan yhteiskunnalle erittäin haitallista talousrikollisuutta ja harmaata taloutta

on todella käsittämätöntä että näistä vastaavanlaisista esimerkeistä joita löytyy muualtakin suomesta ei ole otettu opiksi

täällä aikaisemmin aamupäivällä keskusteltiin siitä että hankintalakia tulisi muuttaa siten että rikolliset toimijat voitaisiin sulkea pois julkisista hankinnoista

nyt tässä hallituksen esityksessä todetaan kuinka nykyinen henkilökunta säilyttää tämän viiden vuoden irtisanomissuojan

olen sitä mieltä että tätä viiden vuoden irtisanomissuojaa ei pitäisi tarjota kunnan ylimmälle johdolle sillä hyvin usein kuntien ylin johto on valittu poliittisin perustein ja remmissä eivät välttämättä ollenkaan ole parhaat mahdolliset kyvyt hoitamassa kunnan johtoa ja talousasioita joten mielestäni tämä johtoporras ei kaipaisi viiden vuoden irtisanomissuojaa vaan johtoporrasta pitäisi leikata kuntaliitostilanteissa

ilmeisesti jonkinlaisia selvityksiä tältä osin on työn alla mutta mitään konkreettisia parannustoimenpiteitä tai aikatauluja ei ainakaan vielä ole tiedossa

otan itse esimerkiksi omassa kotikaupungissani toimivia tahoja

meillä on rakennusalan toimijoita

eräskin oli tehnyt konkurssin joutunut liiketoimintakieltoon mutta ei se estänyt hänen yritystään osallistumasta jatkuvasti kaupungin rakennusurakoihin

kun hallintovaliokunnan jäsenenä ja muutenkin olen edellisellä kaudella kiertänyt paljon ympäri suomea kunnissa niin keskustelin näistä käytännöistä liitoskunnissa ja pääsääntö näytti siltä että kuntaliitoksen jälkeen jaettiin paljon parempia virkoja näille vanhoille hallinnon ja johdon henkilöille ja sitten niihin myös räätälöitiin tolkuttomia palkankorotuksia

kuntien velkaantuessa olen huolestuneena seurannut erilaisten ostopalvelusopimusten ja niin kutsuttujen elinkaarimallien yleistymistä kun kunnallisia palveluja organisoidaan uudestaan ja kun kunnan yksiköille hankitaan uusia toimitiloja

ja kun hän oli vielä kuntapäättäjä hän sai etukäteen tiedon erilaisista hankkeista ja niiden aikatauluista joten hän osasi aina varautua myös siihen että on työvoimaa vapaana silloin kun tulee isompia tarjouspyyntöjä kaupungin taholta

olen odottavainen ja myös optimistinen sen suhteen että seuraavalla kaudella näihin ongelmiin pureudutaan perusteellisemmin ja ennen kaikkea tehdään kaikki ne mahdolliset toimenpiteet joilla rikolliset yritykset saadaan pois julkisista hankinnoista

siitähän se nyt johtuu sitten että näissä monissa jo liitetyissä kunnissa talous on kuralla kun jäsenkirjavirkamiehet ovat johtaneet nämä kunnat siihen tilaan kuin ovat johtaneet

valitettavasti näin on käynyt ja olenkin esittänyt useassa yhteydessä että nämä poliittiset virkanimitykset pitäisi kieltää sillä se on eräänlaista rakenteellista korruptiota joka aiheuttaa valtavat kustannukset lukuisissa kunnissa

väittäisin että monen koulun päiväkodin hallintorakennuksen ja kulttuuritilan huono rakentamisen laatu johtuu siitä että on epäasiallisia suhteita rakennusvalvonnan ja rakennusalan yrittäjien kesken jolloin laadunvalvonta ontuu ja nämä ja

tarkastusvirasto on todennut tässä että pääosin hallinnointi humanitaarisen avun osalta on asianmukaisesti järjestetty mutta kuitenkin parannettavaa on ministeriön sisäisissä prosesseissa avun ohjeistuksessa avustusten käyttöä säätelevissä sopimuksissa sekä avustusten käytön seurannassa

mutta myös valtiosektorilla on meillä sellaisia selkeitä esimerkkejä että jäsenkirjalla on sivutettu huomattavasti parempia hakijoita kun on näitä tehtäviä täytetty

rakennus urakoi ja rakennusurakoiden valvojat katsovat läpi sormien selkeitä laiminlyöntejä ja virheitä mitä rakennusprosessin aikana syntyy

olisin tiedustellut sitä onko asianomainen ministeri ehtinyt paneutua näihin ongelmiin ja onko mahdollisesti ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin näiltä osin

sen tähden meillä on lukuisia julkisia rakennuksia joissa on kosteus ja homeongelmia ja niiden korjaaminen aiheuttaa valtavat kustannukset julkiselle sektorille

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kahdestoista kolmatta kaksituhattaviisitoista kello kymmenen eduskunnan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

vaikuttaa siltä että olemme varsin yksituumaisia sen suhteen että meidän pitää edistää yksinyrittäjien yrittäjyyttä ja pienten yritysten selviytymistä

perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on talouden taantuman ja kasvavan työttömyyden seurauksena selvässä kasvussa eikä ole oletettavissa että muutosta parempaan tapahtuisi kovin nopeasti

samalla elinkustannuksetkin ovat nousseet kiihtyvällä tahdilla

suomessa työttömyysturva ja muut ensisijaiset sosiaalietuudet ovat esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna selvästi jääneet jälkeen

toivoisinkin molemmilta ministereiltä nyt semmoista kolmen kohdan listaa kuinka he oikeasti ajattelevat että näitä yksinyrittäjiä ja pienyrittäjiä voitaisiin tukea ja edistää heidän toimintaansa

kuntien mahdollisuudet reagoida kasvavaan tarpeeseen toimeentulotuen myöntämisen muodossa ovat nykyisen taloudellisen laman vallitessa hyvin heikot

kun ihmisten keskinäinen tasa arvoisuus on riippuvaista siitä missä he asuvat ja on kyse perustoimeentulotuesta ollaan todella vakavassa tilanteessa

on siivousapua tarvitsevia henkilöitä pihatöitä lumitöitä lastenhoitoapua ruuan laittoa vanhusten hoivapalveluja ja on paljon yksinäisiä henkilöitä joilla on ammattitaito osaaminen kyvyt tehdä sitä työtä mutta arvonlisävero ynnä muut sotkut estävät että he eivät lähde tähän yrittäjyyteen vaikka kaikki edellytykset olisivat

suomen valtion on nyt tultava vastaan otettava normaalia suurempaa taloudellista vastuuta ja taattava siten kaikkien olosuhteiden pakosta tukalaan tilanteeseen joutuneiden suomalaisten perustoimeentulo

arvoisa puhemies

koulunkäyntiavustajat toimivat tukihenkilönä oppilaille joille opiskelu on normaalia haasteellisempaa esimerkiksi vamman tai käytöshäiriön vuoksi

koulunkäyntiavustaja auttaa oppilasta opetustilanteissa sekä tarvittaessa myös arkielämän taidoissa ja osallistuu yhdessä opettajan kanssa oppilaan kuntoutuksen ja koulutyön suunnitteluun

ilman koulunkäyntiavustajia monien erityistukea tarvitsevien oppilaiden olisi mahdotonta opiskella tavallisessa ryhmässä muiden oppilaiden kanssa ilman että opettajan työ hankaloituisi merkittävästi

kuntien säästöpaineet vaikuttavat epäsuotuisasti koulunkäyntiavustajien määrään vaikka tarve avustajille on kasvava